tätä kautta olemme varmasti aika monista maista joissa nyt olen päässyt muutaman kerran jo käymään ainokaisia suomessa siinä että me emme ole ulottaneet korjausrakentamisen puolelle minkäänlaista sääntelyä ja on tärkeää tuon ison massan osalta joka nyt on korjaustarpeessa miettiä myös yhteiskuntapoliittisesti miten me teemme näitä korjauksia jatkossa

emme ole päättäneet tänään lukioiden ja ammatillisen koulutuksen vapaan sivistystyön tai aikuiskoulutuksen lopettamisesta tässä valtakunnassa vaan siitä että yhteistyö lisääntyy

ympäristöministeriön johdolla on myös laadittu ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma jonka tärkeimpänä tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumis oloja kotona asumisen lisäämiseksi

tästä markkinaehtoisesta mallista jota te edistätte on ruotsissa todettu aivan suoraan ruotsin viranomaisten tutkimana että se ei ole tuottanut säästöä vaan paljon enemmän kustannuksia

me olemme esittäneet käynnistysavustuksia

olen tähän tarttunut tämän ministerikauden alkumetreillä heti ja olemme perustaneet nyt sellaisen ryhmän jossa käydään näiden markkinoiden kanssa keskustelua myöskin jakelutoimintaan liittyvistä ongelmakysymyksistä

me olemme myöskin esittäneet ratkaisua liittyen siihen oman pääoman problematiikkaan joka loppuviimeksi johtaa siihen että normaalia vuokra asuntotuotantoa ei ole syntynyt mutta olen myöskin esittänyt sitä että pääkaupunkiseudulla koottaisiin yhden toimijan alle velvoite rakentaa ne asunnot joita kuitenkaan yhteiskunnassa ei ole vielä syntynyt

arvoisa puhemies

aika alkaa olla lopuillaan joten nostan nyt sitten viimeisenä asiana esiin vielä tuon vaitiolo oikeuden

ohjelman esitysten perusteella asiasta tehdään valtioneuvoston periaatepäätös lähiaikoina

ja te nimenomaan halusitte että tätä ruotsin mallia suomessa edistetään joten minulle on tullut hyvin epäselväksi mitä te tarkoitatte sillä että te tällä valinnanvapauden edistämisellä tulette saamaan aikaan säästöjä

kotihoidon tuen kokonaisuus liittyy peruspalveluministeri huovisen tontille ja hän on tällä hetkellä ykn kokouksessa joten tältä osin pyrin olemaan lyhytsanainen

toivon että me voimme sitten tämän jälkeen kun meillä on konkreettisia ehdotuksia todella näihin asioihin puuttua

tehtävä on vaikea ja toivon eduskunnan tukea siinä että onnistumme oikealla tavalla löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja jotka vastaavat tämän päivän tarpeisiin

minusta nyt kun käy niin tässä esityksessä että sekä poliisin että syyttäjän vaitiolo oikeusasia on selkeästi tässä esillä myös valiokuntien on sitten arvioitava vaarantaako tällainen laaja vaitiolo oikeus oikeudenkäynnin ja kenen näkökulmasta se on sitten oikeudenmukaista

silloin me tarvitsemme myös valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota siitä olisiko näille asioille ongelmakohdille sitten jotakin parempaa tulevaisuutta tehtävissä

mutta minusta edustajan kysymys tässäkin suhteessa on kyllä relevantti että tämä vaikuttaa totta kai päivähoidon puolella järjestelyihin

te pikemminkin tuotatte juuri sen saman ongelman jossa hyväosaiset ja hyvinvoivat saavat entistä enemmän hoitoa ja heikompiosaiset sairaat saavat entistä huonompaa hoitoa

ja tärkeä asia on se että meidän pitää pystyä takaamaan se että lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti olisivat he sitten puolipäivälapsia tai kokopäivälapsia päivähoidon piirissä

ensinnäkin on hyvä todeta että kyllä me suomessa saamme vielä me suomalaiset päättää aika itsenäisesti missä me asumme

minusta on erittäin hyvä että tulee myös tämä puoli keskusteluun mukaan koska tosiasiassa meidän iso haasteemme tässä ajassa on se että eu tasolla on päätetty kuitenkin varsin kunnianhimoisista energiatehokkuuslinjauksista joita myöskin suomessa on viety käytäntöön niin kuin tietenkin eu jäsenvaltiona me viemme

mutta sellainen ajattelu että tämä hallitus olisi maaseudun rakentamista vastaan se ei kyllä yksinkertaisesti näillä perusteilla joita edustaja esitti ole totta

silloin meidän keskeinen kysymyksemme tietenkin on kysyä itseltämme onko meillä kaikki tarpeellinen tieto olemmeko me pystyneet sellaisilla panoksilla etsimään parhaan mahdollisen lainsäädännöllisen tien toteuttaa näitä linjauksia

eli haluan sillä edustajalle valaa sellaista uskoa että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on tärkeä yhteiskunnallinen haaste

ja omalta osaltani olen halunnut pitää huolta siitä että tällä hallituskaudellakin meillä on kiitos nyt eduskunnan selkeä tuki myöskin sille että me yritämme tehdä tässä ajassa parhaita ratkaisuja ja toivomme että se tietopohja jolla me teemme nämä ratkaisut riittäisi

me tulemme yhdyskuntarakennetta tiivistämään siellä missä sitä on

ja edustajan puheenvuoro viittasi niihin alueisiin joilla ei ole yhdyskuntarakennetta ja siellä sitä ei tietenkään voida samassa mittakaavassa tiivistää kuin näillä kaupunkiseuduilla

arvoisa puhemies

kyllä minua nyt hiukan hämmentää kuitenkin näiden julkisten arviointien tekeminen yli hallituslinjan

mutta omalta puoleltani ehkä on hyvä sanoa että rakennetun ympäristön näkökulmasta on tietenkin iso juttu se että meidän pitää kunnioittaa sitä ihmisten oikeutta tavallaan vaatia myöskin itselleen oikeutta

hallitus on uudistamassa asumistukijärjestelmää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

katsoin opposition vaihtoehtobudjettia ja toivoin vielä tässä vähän aikaa sitten että tekin olisitte sitä mieltä että kuntatehtäviä ei tässä yhteydessä olisi liikaa

ei ole hyväksi tälle maalle se että vastuuministerit toisten tonteilla ottavat kantoja jotka antavat viitteitä siitä että krim on lähitulevaisuudessa ainakin menetetty

vaikka korjaus ja energia avustusmäärärahoja on jouduttu leikkaamaan valtiontalouden tasapainottamiseksi vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksia ei ole karsittu

mutta samaan aikaan tietenkin yhteiskuntapoliittisesti on hankalaa se jos meillä on vuosikausia isot rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisen projektit jäissä

minä todella toivon että me arvostamme sitä että eduskunnassa vallitsee valtavan iso tahtotila sille että suomalaisen asuntopolitiikan kivikot nyt perataan ja asiat laitetaan kuntoon

mutta näyttää siltä että koko eduskunnassa kaikilla on käsitys siitä että myös opetusministeriön puolella sen hallintoalalla kuntatehtäviä on niin paljon että niitä voidaan karsia

arvoisa puhemies

päivähoidon järjestämisvastuuhan on niin kuin tiedämme pitkälti kunnan käsissä eli siltä osin kunnilla on tietenkin viime kädessä vastuu siitä että päivähoidon tilat ovat sellaiset että me voimme pitää lapsiamme turvallisesti päivähoidon piirissä

me tarvitsemme myöskin siihen ketjuun suunnitteluun ja myöskin käytännön toteuttamiseen miten siellä hallissa ollaan ja eletään vielä lisää ohjeita

mutta en voi sanoa kyllä suoraan että me voisimme katsoa tätä myöskään siitä näkökulmasta että tällaiset perustuslailliset näkökulmat eivät olisi tärkeitä mutta ne eivät kuulu minun tontilleni

me ainakin olemme tulkinneet aikaisemmin että olette olleet siinä yhteisessä veneessä jossa me olemme erittäin huolissamme siitä mitä tapahtuu ylipäänsä tämän ukrainan kriisin ratkaisemiseksi

korjausavustusten painopisteenä ovat jo pitkään olleet hissien jälkiasentaminen hissittömiin asuinkerrostaloihin sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamisen avustaminen

itse olen kuulunut aikoinaan siihen vähemmistöön joka varoitti tästä

muilta toimin me olemme kyllä arvioimassa tätä tilannetta nyt vakavasti uudelleen eli hallitusohjelmaan sisältyy se että maankäyttö ja rakennuslakia arvioidaan ja mietitään vielä uuden kerran sitä miten saadaan tämä tonttitarjonta liikkeelle ja saadaan myöskin suunnitelmallisuutta yhä enemmän siihen maankäyttöön jota näissä isommissa kaupungeissa on

tällaisten linjojen esittäminen näinkin merkittävässä tehtävässä ei ole kyllä suomen etujen mukaista ja sen takia olisi tärkeää että tällaiset vedot korjataan jottei jää epäselvää

silloin se tarkoittaa sitä että kunnat entistä enemmän järjestävät yhteistyössä koulutusta mutta sillä tavalla ettei se ole pois nuorilta

mutta minä pidän noin kokonaisuutena tärkeänä juuri edustajan esittämällä tavalla että meidän pitää pystyä katsomaan myös uudessa lainsäädännössä mitä tullaan tekemään

mutta haluan sen sanoa että minä olen saanut valtavasti myöskin tukea eduskunnalta siinä valtiovarainvaliokunta ja sen jaosto etunenässä että me tarvitsemme lisää uusia ratkaisuja jotka eivät ole tällä hetkellä hallitusohjelmassa ja lisää tukea myöskin taloudellisesti näiden asioiden ja isojen karikkojen hoitamiseen ja siihen itse olen valmis ja niitä

no toki täytyy sanoa että epäselvää on ollut myös tämän hallituksen toimintalinja kaikin paikoinkin siinä miten euroopan neuvoston ja etyjin toimintaa tuetaan

ja nämä pykälät jotka eduskunnan päätettäväksi tulevat ovat juuri se tsekkauspiste tälle eduskunnalle että me varmistamme että yksikköverkosta tämä ei ole pois

vaikka me kesäkuussa olemme tehneet jo sopimuksen pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja turun seudun kuntien kanssa että rakennetaan osa näistä isoista massoista asuntoja valtion tuella kohtuuhintaisemmaksi niin kun niitä ei ole syntynyt me tarvitsemme uusia toimia

kyllä se vaan niin on että asiat ovat aika vakavia silloin kun me rakennamme niille avoimille rakentamattomille tonteille kaikkea muuta kuin vuokra asumista

tähän kokonaisuuteen liittyy myös se että me olemme määrärahojen puitteissa edeltävinäkin aikoina pitäneet huolta myös siitä että kannustinta kunnille näiden päivähoidon rakennusten kunnossa pitämiseen olisi ja erityisesti uusien päiväkotien rakentamiseen

arvoisa puhemies

siten on erittäin vaikeaa olla tässä rakennetussa ympäristössä myös ministerinä

minusta on tärkeä huomata että suomessa ei ole kasvua ilman osaamista ja siksi on hirveän tärkeätä että me pystymme vahvistamaan meidän osaamispohjaamme

yhden perusteet valuutasta istuisi tai lisäkysymyksiä mutta osumaa seisomaan ja ehdottanut jo

pääkaupunkiseudulla iso ongelma on se että kuntien kantokyky ei kerta kaikkiaan riitä siihen että itse kannetaan tätä vastuuta kokonaan vaan tarvitaan myöskin yleishyödyllisiä toimijoita

mutta tällä hetkellä meillä on tällaista homekorjauksiin tarkoitettua rahaa niin kuin tiedätte ollut sitten lisätalousarvion puitteissa ja olemme yrittäneet pitää huolta siitä että uusiakin päivähoitopaikkoja voidaan rakentaa sairaiden tilojen tilalle

voimme sanoa että tilanne on yleisesti ottaen hyvä koska juuri ennen joulua saimme oecd maiden keskuudessa tehdyn aikuistutkimuksen tulokset joissa suomi oli maailman parhain kun lasketaan kaikki osa alueet yhteen

sillä tavalla olen edustajan kanssa kyllä ihan samaa mieltä

arvoisa puhemies

se kuva jonka edustaja kerola maalaa ei ole se kuva jolla itse olen ollut näitä päätöksiä tekemässä eli en ainakaan itse koe että tuon kaltaista toisen asteen kuvaa me olemme olleet rakentamassa

valitettavasti esimerkiksi kuuma kunnissa tällä hetkellä tämän vuoden kiintiö näyttää ihan nollaa eli iso juttu on se mistä helsingin kaupunki rakentaa niistä kohtuuhintaisista asunnoista toisen puolen

sitä kautta osaaminen on vahvaa luotu pitkälti peruskoululla ja hyvällä toisella asteella sekä korkeakouluopinnoilla mutta meillä on paljon tulevaisuuden haasteita ja meidän pitäisi pystyä myöskin satsaamaan uusille aloille

haluan tyrmätä heti alkuunsa edustajan oletukset siitä että toinen aste käydään jatkossa ainoastaan kaupunkien keskustoissa

tämä keskustelu osoittaa hirveän hyvin sen että tässä salissa näyttää siltä että täällä ei voi muuta kuin vaieta kuoliaaksi tiettyjä teemoja

meillä on kysyntää valtavasti tietyillä kasvukeskusalueilla joilla tarjonta on valitettavasti liian vähäistä ja toisinpäin

jokisen ja ed

hakosen keskustelut osoittavat juuri sen että täällä salissa ei siis kerta kaikkiaan saa edes sanoa sitä ääneen että jos eurooppalainen järjestelmä on se että meillä on kaksi valtiota joissa on käytettävissä samanlainen tutkinnanjohtajamenettely kuin meillä niin eikö olisi ollut syytä myös arvioida tätä keskustelua ihan avoimesti kun me kerran näin valtavaa lakimuutosta olemme tekemässä

on valtavasti alueita joilla olisi valtavasti tarjontaa mutta kysyntä ei riitä täyttämään niitä tyhjiä koteja jotka sitten kuitenkin siellä ovat tarjolla

jo tästä aiheesta onko halua esittää se ei tule pitämään paikkaansa

nähdä isompi osaamisen kehittämisen ohjelma poliittisissa visioissa tärkeänä eli tässä vuoden kahden sisällä käynnistää isompi osaamisperustaan perustuva ohjelma meillä on tekeillä jo siihen alustavia linjauksia mutta myös on tärkeätä lyhyellä aikavälillä vahvistaa tätä

tämä on haasteellinen kysymys juuri siksi että me toivomme kaikki tietenkin että asumisen hintaan voidaan vaikuttaa alentavasti mutta samaan aikaan meillä on kuitenkin vaikeuksia tämän ketjun osissa ja me joudumme ehkä vyöryttämään myöskin lisäkustannuksia jotta tämä ketju toimisi paremmin

pienten ja keskisuurten toimijoiden edellytyksiä rakentaa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa parannetaan ja asuntorakentamisen tarpeetonta sääntelyä puretaan rakennuskustannusten alentamiseksi

se on aivan mahdotonta että asuntoministeri ottaisi sieltä missä on paljon asuntoja ja vaihtaisi sinne missä niitä ei ole ja toisinkinpäin se on aivan mahdoton projekti

kysymys on niistä nuorista voimmeko me purkaa korkeakouluopiskelijasumaa se on yksi tärkeä asia

jos lähdetään vielä sieltä suunnittelusta liikkeelle niin varmasti tämän ajan suuri haaste on siinä että meillä on suomessa hyvin osaavat suunnittelijat mutta alalle pääsee kuitenkin myöskin aika helposti

ja vielä lopuksi totean myös sen että ihan itse olen myös huolissani siitä uhrien asemasta ja tulen pitämään sitä teemaa myöskin valiokuntakeskustelussa esillä

samalla tavalla haluan luoda myöskin uskoa siihen että meidän täytyy vastata suomessa siihen kysyntään kun on tarvetta asunnoille ja siellä pitää rakentaa ja myöskin ymmärtää niitä alueita joilla sitä tarjontaa ei ole

kuitenkin hallitus päätti että tehdään koko paketti ja kehyksessä otetaan nämä uudet toimet harkintaan ja sitä kautta haetaan isompaa rakenteellista pakettia

asunto olojen nopea parantaminen erityisesti helsingin seudulla ja muissa suurimmissa kasvukeskuksissa on koko kansantalouden kannalta tärkeää rakenteellista kehittämistä

sanotaan näin että kokemusta tänä päivänä ei kuitenkaan mitata siinä millä tasolla ruvetaan suunnittelemaan ja sitä kautta kuluttajan on hyvin vaikea arvioida onko se oma toimisto aina tehtävien tasalla

olen siitä erittäin mielissäni että myöskin hallituksessa on vahva tahtotila sille että lisätoimia tarvitaan ja sitä kautta edustaja reijonen asiat ovat niin että niitä todella tulee

me teemme asuntopolitiikkaa vahvasti kaikilla suomalaisilla alueilla ja pidämme huolta siitä että jokaiselle suomalaiselle voisi järjestyä koti vielä kohtuuhintaan

arvoisa puhemies

pitkin matkaa arvioidaan suomalaista asuntopolitiikkaa ihan uudelleen mutta samaan aikaan me arvioimme myöskin määräysten tasolla mihin suuntaan suomi liikkuu osana eurooppaa

arvoisa puhemies

jos lähden liikkeelle tästä edustajan kysymyksen toisesta osasta niin minun korviini kyllä ei ole kantautunut että päivähoidon henkilöstön kelpoisuuksia alennettaisiin pikemminkin keskustelua on käyty siitä että jos on tilanteita joissa vaaditaan myöskin pätevyyksien parantamista niin onko se mahdollista

hallitus ei ole toistaiseksi havainnut oppositiopuolueilta kokonaisvaltaisia esityksiä siihen miten aidosti kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon rakennuttamisen edellytyksiä voidaan parantaa

eli käytännössä kun toteutetaan rakennusurakkaa meillä on ketjuuntunut se työ aika pitkälti alas asti ja aliurakointi ja se vastuunkanto siinä ketjun osassa ovat yhä ammattimaisempaa puuhaa ja silloin sillä joka tästä työmaasta vastaa on kyllä erittäin suuri vastuu

jos tarkoitatte tuota lausetta en ole varma oliko se tuossa muodossa mutta olen puhunut siitä että pääkaupunkiseudulla asuntomarkkinat ovat epätasapainossa ja koska pääkaupunkiseudulla asuntomarkkinat ovat epätasapainossa niin yksistään markkinat eivät voi korjata tätä epätasapainoa sillä jos se olisi ollut korjattavissa yksinään markkinoiden avulla niin se olisi tehty jo monta kertaa

niin kuin ensimmäisessä vastauspuheenvuorossani kävin läpi niin mehän olemme liikkumassa hyvin notkeasti nyt sekä varsinaisen uuden asuntotuotannon puolella mutta erityisesti korjausrakentamisen puolella sellaisiin päämääriin joissa sitten energiatehokkuutta kun lisätään pitää myöskin miettiä nämä kosteus ja homeongelmat ja sen lisäksi sisäilmatilaongelmat ihan uudelleen

mielelläni vastaan siihen edustaja kerolan ensimmäiseenkin kysymykseen mutta minä luulen että siitä käydään vielä keskustelua niin että jätän sen tähän eli siinä on niitä eriäväisyyksiä mistä olemme eri mieltä

huomisessa kehysriihessä hallitus tarjoaa omat vastaukset siihen miten asuntopoliittisella uudistuspaketilla voidaan tukea suomen taloutta ja kasvua sekä edistää kohtuuhintaista asuntotuotantoa

arvoisa puhemies

näin ollen on paljon yksittäisiä asioita jotka tässä ketjussa on laitettava kuntoon

kysymys on tietenkin siitä tahdosta että tahdotaanko että kuntia autetaan siinä että jos näitä yleishyödyllisiä toimijoita ei ole niin silloin me joudumme myöskin omalta osaltamme linjaamaan mitä tehdään

siksi me emme voi hakea vain markkinaehtoisia ratkaisuja ja tätä olen omassa puheessani korostanut

mitä tulee sitten pisa tutkimustuloksiin niin on hyvä todeta että kyllä meillä suomessa on nyt aikamoinen paikka miettiä haluammeko me todella peruskoulussa muuttaa opetuksellisia sisältöjä siihen suuntaan miten opetuksellista pedagogiikkaa tehdään vähän eri tavalla kuin reilut kymmenen vuotta sitten jolloin me vielä esimerkiksi matematiikan tuloksissa pärjäsimme

arvoisa puhemies

olen yhtenä vaihtoehtona kertonut että jos kunnat eivät pysty muodostamaan suurempia hartioita ottaa tätä yleishyödyllisyyden taakkaa vastaan niin silloin myöskin valtiolla olisi mahdollisuus kruunuasunnoissa jolla on jo vuokra asuntoja ja jolla on ihan releet ja vehkeet valmiina olemassa ja he voisivat omalta osaltaan tukea kuntia siinä että yleishyödyllisiä toimijoita saadaan markkinoille

mutta niin kuin totesin valitettavasti minun tonttini puolella nämä määrärahat jäävät ehkä hiukan niukaksi mutta me olemme halunneet silloin myöskin kohdistaa sitä toimintaa niin että me voisimme auttaa mahdollisimman montaa

esititte kaksikin kysymystä

ensimmäiseen vastaan nyt ensinnäkin niin että perustuslakihan lähtee siitä että tunnustamme kansalliskielemme eli suomen ja ruotsin